arvoisa puhemies

kreikan kolmannen tukipaketin mielenkiintoisin seikka ei löydy tästä tiedonannosta vaan pian tänne salikäsittelyyn tulevasta lisätalousarviosta

arvoisa puhemies

hallituksen taannoiset autoveropäätökset ovat romahduttaneet autokaupan suomessa

norjassa sen sijaan tesla motorsin valmistama sähköauto nousi hiljattain maan myydyimmäksi henkilöautoksi

momentin ilmestyminen budjettiimme on osa viime marraskuussa sovittua kreikan lainaohjelman muutosta jossa euroopan keskuspankin omistamien kreikan valtion velkakirjojen tuotot päätettiin antaa kreikalle

kuten ministeri juuri totesi tänään salissa käsitellään kansalaisaloitetta jossa esitetään ruotsin kielen opiskelun muuttamista valinnaiseksi kaikilla kouluasteilla

ainoastaan perussuomalaiset kannattivat tätä sivistysvaliokunnassa ja saattavat asian huomiseen äänestykseen

arvoisa puhemies

kysynkin vastaavalta ministeriltä

käytännössä tämä päätös tarkoittaa sitä että ensin suomen pankki maksaa suomen valtiolle osuutemme ekpn hallussa olevien kreikan velkakirjojen tuotosta ja sitten me siirrämme saman rahamäärän heti kreikalle

aikooko hallitus ottaa käyttöön norjan kaltaisia tukitoimia sähköautojen myynnin edistämiseksi ja sitä kautta vähentää suomen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista

se tosiaan mihin liian harvoin näitten venäläisten maakauppojen kanssa puututaan on justiinsa tämä rahojen alkuperä ihan niin kuin rajamäki ja paloniemi tässä kertoivat

arvoisa puhemies

edustaja kiuru tuossa omassa puheenvuorossaan muisteli omaa poliisina työskennellyttä isäänsä ja se inspiroi minutkin tässä muistelemaan samaa asiaa

kyse ei ole lainasta tai takauksesta vaan vastikkeettomasta riihikuivasta rahasta

eli jos minä ostan maata niin hyvin tarkasti selvitetään se mistä ne minun tuloni ovat peräisin ja rahojen alkuperä mutta sitten kun tullaan kultahampaat välkehtien kunnanisän puheille niin silloin ei selvitetä

minusta se vaikutti hirvittävän vanhalta silloin koska meillä päin kaikki rosvot sitten puolestaan olivat minun ikäisiä ja se oli hirmuinen epäsuhta minun mielestäni

perussuomalaisten mielestä pakkoruotsin opiskelu vie aikaa tärkeämpien maailmankielten opiskelulta eikä pakolla saada aikaan hyviä oppimistuloksia

kyseessä ei ole myöskään mikään teknisluontoinen järjestely kuten tässä kerrottiin sillä olemme kantaneet ekpn hallussa olevien kreikka lainojen riskin joten meille kuuluu myös näin ollen niiden tuotto

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

lisäksi on turha kuvitella että tämä herkku loppuisi tähän

mutta kun nytkin kotkan rannikkopataljoonaa ollaan lopettamassa ja ihan siitä vierestä myydään maita venäläisille niin ainakin itse omalla tontillani olen hyvin huolissani ja sukupuolisen tasa arvon nimissä edustaja grahn

ekpn hallussa on edelleen miljardikaupalla kreikan velkapapereita joten tällaiset tulonsiirrot ovat vasta lämmittelyä

arvoisa rouva puhemies

yhtenä tärkeänä hankkeena voidaan pitää kaikkia niitä toimia joilla edistetään työn tarjontaa yrittäjyyttä ja elinkeinorakenteen monipuolistamista

arvoisa puhemies

edustuksellisen demokratian rinnalle on nostettu suora demokratia eli kansanäänestyksen kaltaiset vaikuttamismuodot sekä aktiivinen kansalais ja järjestötoiminta kuten myös hallinnon avoimuus

tai no ei kai nyt kukaan oikeastaan usko että kreikka oikeasti maksaa lainojaan takaisin mutta tämä on nyt eurofiilien suunnitelma

viennin osalta hallitus panostaa suomen vientimahdollisuuksien kasvattamiseen kehittyvien maiden markkinoilla muun muassa finnfund kehitysrahoitusyhtiötä pääomittamalla

suomalainen demokratia oli sata vuotta sitten toisenlaista kuin tänään ja sadan vuoden päästä se tulee olemaan erilaista kuin mitä se on nykyään

kyllä eläkeikää varmaan nostetaan siinä vaiheessa mutta todennäköisesti olemme jossain vanhainkodissa jos sellaisiakaan enää suomessa siinä vaiheessa on olemassa

tänä päivänä niin rikkaalla kuin köyhälläkin on vain yksi ääni joka annetaan henkilölle jonka halutaan edustavan itseä politiikan areenalla

saatuaan valtioneuvoston tiedonannon eduskunta ei hyväksy siinä esitettyä ervvn varainhankinnalle annetun takausajan pidennystä ja toteaa että tästä syystä hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

hyvänä esimerkkinä tästä voidaan mainita etenkin hiilettömään puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan sekä kiertotalouden edistämiseen suunnattu kärkihanke

tänä päivänä kansalaiset vaikuttavat myös vaa lien välillä järjestöjen kautta paikallisesti ja valtakunnallisesti sekä vaatimalla nykyiseltä hallinnolta avoimuutta

suurimmat mahdollisuudet nähdään nestemäisten biopolttoaineiden sekä biokaasun tuotannon ja teknologian kasvattamisessa

laskenut äänestysvilkkaus valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa kertoo meille päättäjille ainakin siitä että kansalaiset haluavat vaikuttaa myös muuten kuin perinteisen politiikan kautta

perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee että kaikkea tätä edellä mainittua tukee erinomaisesti myös hallituksen tekemä päätös liikenneverkon korjausvelkatoimenpiteisiin ryhtymiseksi

yhtenä tulevaisuuden demokratian muotona voidaan pitää erilaisen päätöksenteon pohjalla olevan tilastollisen tiedon jakamista kaikille siitä kiinnostuneille

tämän niin sanotun avoimen datan jakaminen tutkivalle kansalle haastaa jo nykyään poliitikot perustelemaan päätöksiään aivan toisella tavalla kuin aiemmin

arvoisa puhemies

perussuomalaiset ovat tyytyväisiä että opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kärkihankkeisiin on sisällytetty alueelliset kielikokeilut ja koulutusviennin edistäminen

perussuomalaiset pitävät tätä hyvänä ensiaskeleena kohti ruotsin kielen täyttä vapaaehtoisuutta

eu ja eta alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille puolestaan asetetaan vihdoinkin lukukausimaksut mikä on järkevää tässä taloudellisessa tilanteessa

kansalaisten aloitteita ei saa missään olosuhteissa haudata valiokuntaan vaan niiden tulee saada alusta loppuun sama käsittely kuin hallituksen esitystenkin

me emme voi tarjota maksutonta opetusta kaikille tulijoille ja samaan aikaan leikata omien kansalaisten etuisuuksista

tulevaisuutta on tietenkin vaikea ennustaa mutta ei liene kovin kaukaa haettua jos väitämme että sadan vuoden päästä suora demokratia on pääasiallinen vaikuttamismuoto

hyvänä asiana pidämme myös sitä että kärkihankkeilla edistetään korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella myös kesäisin ja peruskoululaisten mahdollisuuksia liikkua ainakin tunti päivässä

tässä selonteossa todetaan että rajaesteitä koskevan työn suhteen hallitus sitoutuu

jos kansanäänestyksiä järjestetään liian usein saattaa niihinkin tulla vaaliväsymys

paitsi että liikkumattomuus aiheuttaa mittavat kustannukset kansantaloudelle edustaja gustafsson se myös heikentää yksilöiden hyvinvointia

käsillä oleva pakolaiskriisi edellyttää maahanmuuton kustannuksiin liittyvän selvityksen ja mahdollisten uudistusten tekemistä mahdollisimman nopealla aikataululla

ja sitten tämä minkä edustaja tolppanen omassa puheenvuorossaan jo nosti esiin että kun kaksi meidän pohjoismaista ei kuulu euroopan unioniin niin mitä sitten kun brysselistä tulee lainsäädäntöä jonka tanska ruotsi ja suomi joutuvat allekirjoittamaan ja norja ja islanti sitten eivät niin mitä tällaisessa tilanteessa

on valittaen todettava ettei varsinkaan mediakenttä ole aina onnistunut tasapuolisessa asioiden esille tuomisessa ja on siten vaikuttanut negatiivisesti demokratiaamme

yhteiskunnan on pystyttävä huolehtimaan kansalaisistaan ja siksi tervehdimme tyytyväisyydellä niitä kärkihankkeita joiden avulla pyritään parantamaan niin lapsi ja perhepalveluita ikäihmisten koti ja omaishoitoa kuin myös osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia

toimittajan oma näkemys tai maailmankuva ei enää tulevaisuudessa saa olla tasapuolisen tiedonvälityksen este

nykyisessä hallituksessa on nähtävissä tiettyä salailukulttuurin omaksumista esimerkiksi eräisiin kreikan talousasioihin liittyvissä asioissa

haluamme että suomi ottaa eurooppalaisen demokratian esikuvana sille kuuluvan aseman ja ryhtyy palauttamaan demokratiaa itsenäisten kansakuntien euroopan unioniin

koska nyt on lähetekeskustelu me perussuomalaiset toivomme selontekoa kehitettävän siten että se nostaa tarkemmin esille erilaisia selonteossa otsikkotasolla esiin nostettuja vaikuttamisen muotoja

samalla on syytä kysyä voisivatko kansalaisjärjestöt ja yhdistykset antaa oman lisänsä uusien ajatusten muodossa vaikkapa valiokuntakuulemisissa

lopuksi toivomme että selonteko pohtii tulevaisuuden demokratiaa radikaaleistakin näkökulmista esimerkiksi mitä tapahtuisi puoluepoliittiselle kentälle jos puoluetuet poistettaisiin ihan kokonaan tai miten kunnallinen päätöksenteko muuttuisi valtionhallinnon näkökulmasta jos kunnissa olisi kunnanvaltuustojen lisäksi tai sijasta kylä tai kaupunginosakohtaisia valtuustoja

arvoisa puhemies

kuten edustaja jalonen totesi rautatieliikenne tullaan yksityistämään halusimmepa me sitä tai emme

tästä syystä asiaan onkin syytä varautua ja kokeilla asiaa ehkä joillakin rataosuuksilla joko kaupunkiliikenteessä tai sitten muuten

yksi varteenotettava rataosuus tällaiselle kokeilulle olisi esimerkiksi helsingin kotkan ja pietarin välinen rantarataosuus jos sellainen viimeinkin saataisiin usean vuoden jahkailun jälkeen aikaiseksi

kasvavan itäturismin myötä tällä olisi merkitystä kaakkois suomelle ja ehkä osa satamaliikenteestäkin saataisiin oikeille raiteille

on totta että vr ei kaikilta osin toimi tyydyttävästi

tästä syystä yksityistämistä ei tässä asiassa tule nähdä ihan pelkästään peikkona

paikalla on kaikki tarvittava infra jo valmiiksi olemassa ja se on tärkeä työnantaja niin itäisen uudenmaan kuin meidän kymenlaaksonkin asukkaille

kysynkin vastaavalta ministeriltä onko hallituksessa ollut keskusteluja tämän loviisan ydinvoimalan jatkoajasta

selonteko on yhdentekevä latteudessaan masentava asiakirja joka antaa huonon mutta samalla ehkä realistisen kuvan hallituksen tahtotilasta ja kyvykkyydestä

arvoisa puhemies

tunnustan virheeni ja myönnän että olen joskus äänestänyt kokoomusta

selonteosta huokuu ajatus siitä että unioni tai komissio ei tee mitään väärin

nämä euroa puolustelevat taloustieteilijät väittävät että euro toimisi jos olisi talousunioni ja eurobondit

arvoisa puhemies

parhaillaan euroeliitti myötäjuoksijoineen hämmästelee irlannin ihmettä

samaa valuuttaa käyttävän yhteistalousalueen tekee toimivaksi ainoastaan se että mukana olevat maat pelaavat samoilla säännöillä ja ovat yhtä vahvoja

täällä helsingissä oikeudet ovat kovasti ruuhkautuneet ja kouvola sijaintinsa sekä liikenneyhteyksiensä takia sopisi mainiosti purkamaan tätä ruuhkaa

edelleen kaikki tietävät että rajaliikenne on kasvussa ja paine kasautuu eniten ja käytännössä ainoastaan juuri kaakkois suomeen

myös tulkkien matkat kuopioon tulevat kustantamaan enemmän kuin te olette osanneet näissä suunnitelmissanne laskea

tiivistäen voisi todeta että islanti noudatti perussuomalaisten kannattamaa no bail out linjaa